siitä huomattava osa tulisi nimenomaan vientiteollisuudesta

niin kuin ed

ja jos todella kyseessä on tämän vaalikauden tärkein kauaskantoisin päätös niin silloin varmaan tämä päätös pitäisi aivan erityisen perusteellisen tiedon varassa

valiokunta korostaa eduskunnan päätöksenteon kannalta niiden tietojen merkitystä jotka koskevat ydinlaitoshankkeen taloudellisuutta sekä periaatepäätöksen hakijan suunnitelmia niin sanotusta välivarastoinnista ja loppusijoituksesta

yleisesti valiokunta kiinnittää huomiota siihen että periaatepäätöksen tulisi tiedollisesti antaa perusteita asiaan sellaiselle eduskuntakäsittelylle jossa voidaan yhteiskuntapolitiikan ja kansantaloudellisten vaikutusten kannalta arvioida periaatepäätöksen hyväksymisen vaihtoehtoja

no nyt valitettavasti katson että tässä päätöksentekoprosessissa tämä perustuslakivaliokunnan aikanaan viitoittama varsin perusteltu toive ei oikein ole toteutunut

työ ja elinkeinoministeriöhän tilasi vttltä arvioita ydinvoiman lisärakentamisen vaikutuksista ja siinä oli tarkoituksena tarkastella vaikutuksia päästöihin ja sähkön tuonti ja vientitaseeseen ja sen sellaisiin merkittäviin asioihin sähkön hintaan

no sittemmin työ ja elinkeinoministeriö valitettavasti joutui toteamaan että tämä vttn selvitys ei ole sen tasoinen että sitä voidaan aidosti käyttää periaatepäätösten pohjana ja tämänhän ministeriön virkahenkilöt valiokuntakuulemisessa hyvin selväsanaisesti totesivat

tästä siis seuraa se että näitä periaatepäätöksiä tehdään ilman että olisi niiden taustalla luotettavaa sähkömarkkinamalliin perustuvaa arviointia ydinvoimalisärakentamisen keskeisistä vaikutuksista sellaisiin tekijöihin kuin päästöihin hintaan ja tuonti ja vientitaseeseen

samalla toisin kuin edellisellä kierroksella kun päätettiin aikanaan suomen viidennestä ydinreaktorista tällä kertaa hallitus ei valmistellut perusteellisesti sellaista vaihtoehtoa jossa suomen sähköntarve olisi pyritty kattamaan ilman lisäydinvoimaa

miten siis eduskunta voi tehdä sen valinnan sen aidon tärkeän arvovalinnan jossa otetaan kantaa siihen onko se ydinvoimaton vaihtoehto vai se ydinvoimalisärakentamiseen perustuva vaihtoehto parempi jos sitä toista vaihtoehtoa ei yksinkertaisesti ole selvitetty

meillä olisi siis koko vuosisadan loppuun asti ulottuva siirtymävaihe

olen käyttänyt sellaista analogiaa jonka tunnustan auliisti olevan osin hieman puutteellinen mutta se on ehkä myös samalla kohtuullisen havainnollinen

pidän tätä tulkintaa harhaanjohtavana

mutta se minkä ministeri pekkarinen jätti omassa puheenvuorossaan mainitsematta oli se että samalla strategiaan kirjattiin

tavoitearvoja voidaan tarkistaa jos eun suomelle esittämät velvoitteet tai keskeiset olosuhteet muuttuvat olennaisesti

hoskonen kyse ei ole siitä että haluttaisiin jäädä laman pohjalle vaan siitä että olisi ehkä perusteltua että politiikassa perustettaisiin toimenpiteet joillekin realistisille arvioille

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

kun muistetaan että ydinenergialaissa todetaan että ydinlaitoksien tarpeellisuutta pitää arvioida siltä kannalta kuinka tarpeellisia ne ovat suomen energiahuollolle niin jos rakennettaisiin voimala jonka tuotannosta selvä enemmistö päätyisi vientiin on vaikea nähdä miten se olisi ydinenergialain hengen mukainen

tai jos muistetaan mitä hallituksen ilmasto ja energiastrategiassa todettiin ydinvoimalaitoksia ei rakenneta pysyvää vientiä silmälläpitäen niin tästäkin näkökulmasta kyllä se sähköntarpeen yliarviointi ja kahden ydinvoimalan rakentaminen sen perusteella olisi melkoinen ongelma

jos ynnätään kotitalouksien ja palveluiden sähkönkulutus niin suunnilleen kymmenen vuoden aikana muissa pohjoismaissa siis tanskassa ruotsissa ja norjassa tässä tapauksessa sähkönkulutus on pysynyt tasaisena

eli toden totta suomessa sähkönkulutus kasvaa mutta mistä syystä muissa pohjoismaissa sähköntarpeen kehitys on pystytty taittamaan niin että pärjätään vähäisemmällä sähkömäärällä

vastaavasti jos vertaillaan meidän palvelusektorin energiaintensiivisyyttä niin suomessa palvelusektori on aivan ratkaisevasti energiaintensiivisempi kuin muissa pohjoismaissa tuotettua arvonlisää kohti

toiseksi purjeveneet eivät muodosta mitään verkostoa

jos rakennetaan tuulivoimaloita eri puolille suomea niin ajoittaiset muutokset tuulisuudessa siellä täällä eivät vaikuta siihen kokonaissähköntuotantoon niin radikaalisti

yleensä aina jossain päin suomea kuitenkin tuulee

kiviranta puheenvuorossaan esitti että suomen rannikoilla ei ole vain tilaa tuulivoimalle

mikä vahinko olisi siinä että nyt sitten tehtäisiin ydinvoimapäätöksiä ja sitten myöhemmin todettaisiin että eipä ollutkaan tarvetta tai kääntäen mitäpä jos nyt päätettäisiin ettei rakennetakaan ydinvoimaa ja sitten kymmenen vuoden päästä hoksattaisiin että kyllä sille ydinvoimalle sittenkin olisi ollut käyttöä

jos nyt päätettäisiin olla rakentamatta yhtään ydinvoimalaa tai päätettäisiin rakentaa vain yksi ydinvoimala mehän voisimme jo seuraavalla vaalikaudella arvioida onko se tarve sittenkin niin suuri onko vaihtoehtoja niin vähän sittenkin realistisesti tarjolla että tarvitaan vielä se toinen ydinvoimala

itse olen eri mieltä

uskon että sekä ydinvoimateknologia että myös muut energiatekniikat tulevat kehittymään kohtuullisen kovasti tästä eteenpäin niin kuin ne ovat kehittyneet tähänkin asti

mutta se mikä on olennaista tiedostaa on se että vaikka mitään mullistuksia ei energiateknologiassa enää tästä eteenpäin tapahtuisi vaikka ainoastaan nykyisin tunnetut energiatekniikat pikkuhiljaa vähitellen kehittyisivät paremmiksi niin sekin riittäisi itse asiassa siihen että voisimme valita aika radikaalisti toisenlaisen energiapolun

suomessa tällaista siirtymistä kokonaan päästöttömään energiatalouteen on tarkasteltu hallituksen ilmasto ja energiapoliittisessa tulevaisuusselonteossa jonka neljästä skenaariosta kahdessa lopputulokseen päädytään todellakin ilman lisäydinvoimaa

euroopan laajuisesti tämän kevään mittaan julkaistiin itse asiassa aika lyhyen ajan sisään kolme kiinnostavaa selvitystä joissa tarkasteltiin voisiko eurooppa tuottaa koko sähkönsä tai koko energiansa pelkästään uusiutuvilla energialähteillä

kaikissa kolmessa selvityksessä european climate foundationin euroopan uusiutuvan energian neuvoston ja pricewaterhousecoopers konsulttiyhtiön selvityksessä johtopäätös oli että kyllä koko eurooppa voisi siirtyä sataprosenttisen uusiutuvaan sähköjärjestelmään tai sataprosenttisen uusiutuvaan energiajärjestelmään

tämä siis voittopuolisesti sellaisilla tekniikoilla jotka nyt tunnemme ilman että mitään radikaaleja mullistuksia tarvittaisiin